tämä on hyvin tärkeää ed

kaikkonen

tiusanenko se oli vai kuka täällä ed

mutta me tietenkin tiedämme että näin se tosiasiassa on ollut ja hallitukseltakin olisi toivonut selkeän sanasen myös eduskunnan edessä tästä kyseisestä asiasta

tämä on päästetty ränsistymään jotta sitten saataisiin tällaista toivottua isoa laajennusta eteenpäin

eli tavallaan sillä että tämä on päästetty ränsistymään on käytännössä tehty ennakkotapaus joka sitten voi aivan hyvin toimia linjapäätöksenä suhteessa muihin luonnonsuojelualueisiin myöhemmin

hallitus on kovasti toistellut että tämä kyseinen ratkaisu mikä onneksi nyt pois vedettiin olisi muka ollut vaihtoehto leikkauksille tai veronkiristyksille

rajamäki äsken viittasi nämä jätevesiongelmat niitä ei ole toden totta minkään lausuntojen mukaan hoidettu kuntoon millään laajentamisella vaan ihan oikeasti se asia on auki

toinen seikka mikä täällä on joissain asiantuntijalausunnoissa huolestuttanut on ylipäätään tämä maanalaisten tilojen rakentaminen niiden riskit esimerkiksi pohjavesistölle

tulevia sukupolvia

sitten se mikä minua äsken tuossa mietitytti kovasti kun ministeri esittelitte tätä lakiesitystänne oli että olette ikään kuin tekemässä lausuntoja myös tästä natura arvioinnista

tällaisia arvovalintoja tehdään tällaisina aikoina ja yritetään pistää suomalainen palkansaaja se sairaanhoitaja jolle lupailtiin tasa arvotupoa ja lähihoitaja ja opettaja ja metallimies ja kaikki mahdolliset sitten tällaisten arvovalintojen maksajiksi

kyllä tässä aika monet näytelmän elementit toteutuvat valitettavasti mutta koska asia on niin vakava niin tämä ei kelpaa edes tragikomedian yhdeksi luvuksi tämä on niin vakava asia kaikkinensa

ovatko vihreät nyt hallituksessa ja mitä mieltä he ovat jnp

voin myös vakuuttaa että meidän linjamme on hieman laaja alaisempi kuin koko kokoomuksen tiedepoliittinen linja joka ainakin tämän päivän keskustelun perusteella on lähinnä valikoivan lukemisen tieteenala

mutta hallitusta kehottaisin nyt kyllä jos täällä nyt joku ministeri olisi kuulemassa mikä mielestäni olisi kohtuullista tosissaan miettimään näitä omia arvovalintojaan tässä tilanteessa

kyllä minä ainakin mietin aika lailla kun katselin lauantain helsingin sanomia missä isolla otsikolla lukee että hallituksen linja luontoasioissa järkyttää suojelujärjestöjä

siksi arvoisa keskustapuolue arvoisa alkion perinteen toivottavasti joskus vielä muistava puolue tältä hallitukselta loppuvat rahat aina silloin kun pitäisi antaa köyhemmälle tai pienemmälle ihmisille

nimittäin toisin aivan toisin kuin tänään ministeri katainenkin tuossa kyselytunnilla puhui että nyt ei ole leikkausten aika ja nyt ei ole veronkorotusten aika niin nimenomaan nythän se aika on

täällä muun muassa wwfn suojelujohtaja toteaa ettei ole nähnyt näin ympäristökielteistä hallitusta koskaan ja täällä kritisoidaan muun muassa juuri sitä että yhä useammassa asiassa nyt menevät elinkeinoelämän edut ympäristön ja luonnonsuojelun ohitse

ministeri ihmetteli miten tämä rahoitusjärjestelmä nyt eriarvoistaa kun tähän luodaan mekanismi että valtio antaa sitä enemmän rahaa mitä enemmän yliopisto pystyy itse keräämään ja nämä tehdään riippuvaisiksi toisistaan

kunnissa leikataan parhaillaan olen äärimmäisen huolestunut niistä leikkauksista kunnissa parhaillaan korotetaan veroja jotka kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin heidän verojaan kiristetään parhaillaan

toki on selvää ja yliopistomaailma itsekin on viestittänyt tätä teillekin ministeri useasti että ei kaikilla tieteenaloilla ole vastaavia mahdollisuuksia kerätä ulkopuolista rahoitusta ja sitä kautta myöskin tämä epätasa arvo lisääntyy puhumattakaan perusrahoituksen riittämättömyydestä jota ei näillä indekseillä korjata

tämä pallaksen hotellihanke nyt ei ole niin kuin valitettavasti tiedämme arvoiltaan ensimmäinen tällainen aluehallinnon uudistus mikä saa voimakasta kritiikkiä tästä samasta asiasta että elinkeinoelämän etu menisi ympäristön edun edelle

mutta miettikäähän sitä miltähän oikeasti tuntuu jostain eläkkeensaajasta joka on pienituloinen ja sanotaan että me otamme sinun eläkkeestäsi mutta sinähän saat nyt vähemmällä enemmän

mitä siellä on käynnissä

pulliainen täällä puhui viisaita mutta kun nyt vihreät ovat hallituksessa niin teidän on ihan oikeasti tässä otettava irtiotto ja mietittävä

joten minä nyt toivoisin ihan aidosti että näille otsikoille ei enää olisi suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tilaa tulevaisuudessa

kyllähän tässä tilanteessa on aivan olennaista se että ihmisille annetaan mahdollisuus liittyä kunnallisiin viemärijärjestelmiin ja mielestäni kyllä osoittaa aika suurta kokonaisuuksien hallinnan puutetta hallitukselta että samaan aikaan kun tällainen tähän uudistukseen liittyvä härdelli on käynnissä leikataan niitä rahoja joita kunnille annetaan siirtoviemäritöihin

arvoisa puhemies

ministeri anttila sanoi tuossa äsken ihan suoraan mistä on kysymys

arvoisa rouva puhemies

siksi vähän selvittelin mitä tässä voisi tehdä koska tämä kuitenkin on osa yhdessä päätettyjä rakennetoimia ja siksi tämä oli pistettävä toimeen

täällä on paljon nyt puhuttu pääministeri tästä velasta mistä tekin kannoitte huolta mutta haluan nyt toistaa vielä sen viestin mikä meillä sdpssä on ollut että me kannamme isoa huolta siitä että tosiasia on se että tämä hallitus ottaa puoli miljardia enemmän velkaa kuin edeltäjänsä

totuus on se että ensi vuonna alkaa nolla uutta tällaista hanketta niin maa ja metsätalouspuolella kuin ympäristöministeriön puolella

niinpä esitimme tätä voimaantulon lykkäystä vuodella jotta tämä sopeuttamisaika tulisi niin korkeakouluihin kuin opiskelijoiden elämään ja onnistuimme tässä

mutta se pointti jos saan käyttää tätä sanaa tässä puheenvuorossa miksi hallitus velkaantuu on se että te ette luo työpaikkoja tässä ja nyt ja tulevaisuudessa te tulette velkaantumaan vielä enemmän velkaannuttamaan tätä maata jos te leikkaatte nyt koulutuksesta ja teette näitä säästöjä leikkauksia lyhytnäköistä politiikkaa josta myös lukuisat taloustieteilijät ovat varoittaneet

eli nyt ed

satosen puheenvuoro jossa irtaannuitte tästä hallituksen linjasta aika moni keskustalainen on teihin yhtynyt enkä ole koskaan ennen nähnyt tällaista että käytetään ryhmäpuheenvuoro jota sitten ryhmän puheenjohtaja ikään kuin tulkitsee joten mielenkiintoista nähdä perjantain äänestykset

olemme kysyneet nyt eikö olisi viisasta selvittää arvonlisäverokorotuksen vaikutukset ennen kuin mennään tälle kokoomuksen ajamalle linjalle

ei vastauksia

todella huolestuttavaa

mutta minä puolestani myös puhemies kun tässä nyt puhutaan valtion talousarviosta ja velkaantumisesta josta pitää kantaa huolta kyllä kiinnittäisin huomiota siihen voisiko arvoisa kollegani ed

kimmo sasi nyt todellakin avata tätä miljardin mustaa aukkoa

onko todella siis niin että te haluatte korottaa energiaveroja jatkossakin ja sitä kautta ihmisten asumisen hintaa nostaa merkittävällä tavalla

eli se on iso aukko miljardin verran josta te ette ole kertoneet sanaakaan suomen kansalle mitä olette tekemässä

ymmärsin että edustaja arhinmäki kysyi tätä syökö tämä samalla oikeuden myös opintolainaan eikö niin

tämä sama kysymys tuli mieleeni

minä sitä selvittelin valmistelun yhteydessä ja sain vastaukseksi että tämä on hyvin monimutkainen ja vaikea kokonaisuus jos tähän lähdetään koska opintotuki on kokonainen systeemi johon kuuluu asumislisä opintoraha ja sitten myös tämä kyseinen lainatakaus

arvoisa herra puhemies

mutta sitä ei sitten olisikaan toisilla jotka saisivat opiskelijan asumislisää ja toisilla ketkä ovat perheellisiä jotka kuuluvat kunnallisen asumistuen puoleen olisi oikeus mistä tulisi sitten taas näitä yhdenvertaisuuskysymyksiä

mutta päinvastoin tämä kyllä kovasti nyt minun pelkojani lisäsi

te puhuitte että te tuette tätä hallitusohjelmaa ja tässä ja nyt ette tee mitään mutta teillähän on puolueessa meneillään parhaillaan valmistelu tämän luonnonvaraministeriön osalta

tässä oli myös semmoisia kysymyksiä joista sitten minulle kerrottiin miten tämä otettaisiin huomioon tuloseurannassa miten opiskelujen etenemisen seurannassa

voisitte kertoa varmasti oman mielipiteenne mitä tulette seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa mikäli siellä olette itse esittämään tähän pohjaksi

tulin siihen johtopäätökseen arvoisa puhemies että tällä aikataululla tämä olisi niin iso yhtälö mietittäväksi että en ottanut sitä mukaan tähän esitykseen

minusta tämä oli äärimmäisen huolestuttavaa ja edelleenkin vahvistaa sitä näkemystä että meiltä on lähdettävä tänään eduskunnasta selkeä viesti että ympäristöministeriö tulee säilymään itsenäisenä myös jatkossa myös seuraavilla hallituskausilla cian edustajat heinäluoma ja ja kallis siitä

kun tämä eläinsuojelu tuli nyt esille niin minä kyllä haluan esittää nyt huoleni siitä että eläinsuojeluvaltuutetun virkaa ei jatkettu

mutta pohdin jo silloin että esimerkiksi sivistysvaliokuntahan voi kuulemisessaan miettiä tätä seikkaa kuulla nämä samat asiantuntijakuulemiset mitä tämän osalta kuulin ja tehdä ehkä arviota siitä voimmeko tehdä jotain tai voitteko evästää ehkä tulevien valmistelujen varalle jos tämänkaltaiseen haluttaisiin mennä

se oli iso edistysaskel kun saimme sen viime kaudella aikaan

kyllä ainahan keksitään

mutta kun tässä esimerkiksi aikataulu oli tämä mikä oli ja tämä oli hyvin vaikea monimutkainen ja sitä en halua että ihmiset joutuvat lain edessä eriarvoiseen asemaan niin ne täytyisi kaikki selvittää

se on hyvin tärkeä sitä arvostetaan

ja kyllähän kansalaisjärjestöt ovat kantaneet kovaa huolta siitä että jos tämäkin nyt romutetaan niin suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi

ja luonnollisesti jos tähän siis liittyy asumislisäoikeus niin sitten myös kustannukset kasvaisivat ja sitten taas se kehyssäästö ei toteutuisi

miten rajaat sen että jos et ole nostanut ollenkaan niin sitten olet oikeutettu samantasoiseen mutta jos olet nostanut yhden kuukauden sitten et olisi eli mihin se raja vedetään

se oli tavallaan se logiikka mikä tässä lain valmistelussa on ollut silloin kun tätä esitystä on kaiken kaikkiaan lähdetty tekemään

edelleen täytyy vielä korostaa sitä että tämähän ei syö niitä opintotukikuukausia sinänsä pois vaan se rajaa ne samantasoiseen tutkintoon

tässä oli suurin piirtein

kyllä minä nyt vielä kysyisin puheenjohtaja kiviniemeltä teidän talouslinjanne perään

ja kun tämä hallitus nyt tekee niitä säästöjä vähän reilun miljardin niin olisi ystävällistä jos vähän tarkentaisitte onko teidän arvionne lähempänä sitä nollaa vai lähempänä sitä kahta niin päästäisiin ehkä helpommin keskustelemaan näistä hallituksen ja opposition talouslinjojen eroista

veropolitiikkaan teillä on todella syytä edustaja kiviniemi olla tyytyväinen nimittäin tämä hallitushan noudattaa sitä veropolitiikkaa mitä ministeri pekkarinen viime kaudella kaksi vuotta vaati

kuten täällä on todettu sitran tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen ja valmentaa ja kehittää meitä näiden haasteiden edessä

hyväosaiset lamatalkoisiin verot maksukyvyn mukaan pääomavero ylös ja progressiiviseksi

sinänsä nämä aihealueet mitkä tässä ovat esillä teknologian haasteet mahdollisuudet ilmastonmuutos ja luonto sitä kautta kaiken kaikkiaan kestävä kehitys ja myös kestävä talous ovat tärkeitä teemoja yleisesti ottaen

siinä suhteessa varmasti tämä teemavalinta on erittäin ajankohtainen ja hyvä mikä sitralla on tässä meneillään ollut

halusin ottaa tämän puheenvuoron lähinnä siitä syystä että edustaja vanhanen myös esittelypuheenvuorossaan viittasi sitran tulevaisuuteen ja taseeseen ja keskusteluun jota siitä on käyty

mehän olemme sosialidemokraatteina nähneet sitran tulevaisuusorganisaation myös sillä tavalla että sitralla on tällä hetkellä valtavan vahva tase kuten kaikki tiedämme

on suorastaan varsin häkellyttävää ja varmasti joihinkin kannattajiinne teette kovan vaikutuksen kun te tuolla julistatte että kyllä kaikille työtä niin sitten on kaikki asiat kunnossa ja samaan aikaan joka päivä kun avaamme television me kuulemme lisää uutisia irtisanomisista

nämä ihmiset haluavat tehdä työtä

tässä tilanteessa me olemme ajatelleet niin että tätä sitran tasetta voisi hyvin nyt pistää töihin eli käyttää osaltaan tulevaisuusinvestointeihin

me tiedämme maailmanpoliittisesti jo yhdysvalloista että tämä sukanvarsielvytys ei tuo uusia työpaikkoja

niinpä olemme sosialidemokraatteina esittäneet että tästä taseesta puolet otettaisiin tulevaisuustyöhön siten että sillä rahoitettaisiin tähän hetkeen niin sopivasti sopivaa lasten koulujen päiväkotien kirjastojen korjaamista ja rakentamista ja siten että nimenomaan tässä rakentamis ja kehittämistyössä voisivat olla mukana juuri nämä sitrankin tärkeät painopistealueet esimerkiksi resurssitehokas yhteiskunta ekologisuus digitaalisuus kaikki tämä ja sillä tavalla näkisimme tässä myös paljon tulevaisuuteen katsovia mahdollisuuksia

jaskari työtä

minä toivon että tässä teidän retoriikassamme samalla tavalla kuin te jaksatte päivitellä sitä että rikkaille ei anneta kylliksi päivittelisitte joskus edes niiden köyhien puolesta

siksi puhemies toivon kovasti sitä mitä tässä esittelypuheenvuoron pitäjä myös mainitsi että valiokunta voisi omalta osaltaan nyt tutustuessaan sitran tilanteeseen sitran taseeseen ja tuoton muodostukseen tehdä analyysia ja myös tätä asiaa pohtia ja kenties viedä myös eteenpäin

arvoisa herra puhemies

rehula varmasti hyvin näitä järjestelmiä tuntevana tietää sen että eläkkeet ovat palkansaajien itsensä maksamia ja hallitus yksipuolisella päätöksellään siirsi palkansaajan tilipäivää käytännössä katsoen kahdella vuodella eteenpäin

kyllä minusta on ollut varsin tavatonta se että täällä erityisesti kokoomus ministeri kataisen johdolla tuntuu olevan sitä mieltä että valtakunnassa on kaikki hyvin

olisin todellakin toivonut että tämä hallitus olisi malttanut odottaa sitä miten sen uudistuksen hyvät puolet toteutuisivat pitenevinä työssäoloaikoina ilman että oltaisiin lähdetty tällaiseen yksipuoliseen eläkeleikkaukseen

minä kyllä haluaisin nähdä siellä kunnissa mistä sitä lapiointia on tullut koska kunnissa leikataan palveluja tämän hallituksen kitsasmielisen linjan vuoksi